ymmärrän että nyt on kysymys lakiesityksestä joka ei suoraan ota kantaa siihen resurssiin mutta kun lakiesitys kuitenkin luo puitteita sille kaikelle mitä varten resurssit sitten asiaan osoitetaan ja käytetään niin tässä mielessä nämä kaksi asiaa liittyvät mielestäni kuitenkin yhteen

täytyy toivoa että hallituksella olisi semmoinen jämerämpi kokonaissuunnitelmaa siitä miten laaja essee tai käsitys siitä miten laaja tämä ongelma ylipäänsä on eri aloilla ei vain koulutuksen ja sivistystoimen alalla vaan myöskin täällä terveydenhoidon ja sosiaalitoimen alalla ja sitten tämän arvion pohjalta tämmöinen selvä toimenpidepolitiikka jolla vastattaisiin niihin haasteisiin ja yritettäisiin mahdollisimman pikaisesti korjata niitä vaurioita jotka tällä hetkellä vaarantavat terveyttä ennen kaikkea monta kertaa nimenomaan lasten terveyttä

se on kallista niille jotka pienellä rahalla joutuvat tänne tulemaan mutta samalla vaikeuttaa niitten ihmisten asumisen oloja jotka jo täällä ovat ja elävät jotka ovat pienituloisia perheellisiä jotka tarvitsevat kohtuuhintaisia asuntoja

on vaikea muistaa milloin on nähnyt hallitusta jonka katse suomessa suuntautuu niin suppealle alalle suomesta kuin teidän katseenne nyt suuntautuu

minä olen aikaisemminkin sanonut että jos löydätte edellisen hallituksen jäljiltä suuremman luvun minä lupaan jättää tämän eduskunnan teidän iloksi jos löydätte sen hallituksen päätöksistä tällaisen

minä asiaa esittelevänä ministerinä ilmoitan tässä eduskunnalle että en tule esittämään muuta suuntautumisvaihtoehtoa kuin sen suuntautumisvaihtoehdon mikä on sen maakunnan yhteinen tahto

edelleen puun käytön muunkinlaiseksi edistämiseksi on monia erilaisia toimia meneillään

oikeastaan missään euroopassa muualla windfall voittojen tämäntyyppiselle syntymiselle kuin pohjolan markkinoilla ei ole perusteita ja edellytyksiä

aivan viimeisenä asiana arvoisa puhemies täällä on minusta erittäin hyvin kiinnitetty huomiota tähän tutkimuksen innovaatioitten kehittämistyön rahoittamiseen

missään muualla maailmassa ei ole sellaista tilannetta kuin ruotsissa ja suomessa jossa näin pitkällä jo ollaan loppusijoituksen järjestämisessä kuin meillä ruotsissa ja suomessa suomessa ja ruotsissa kummin päin tahansa tällä hetkellä ollaan

näiden monien toimien lisäksi mitä esimerkiksi keskustan toimesta täältä on esitetty mielestäni tarvitaan myöskin tehokasta aluekehitystä sellaista joka vähemmän pakottaa ihmisiä liikkeelle sanotaan nyt näin ja sellaista joka luo edellytykset ihmisten toimeentulolle eri puolilla suomea tasapainoisemmin kuin nyt on asian laita

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee tähän linjanvetoon tässä vaiheessa minusta on erittäin tärkeää että suomen valtion johto nyt kerta kaikkiaan vain ilmoittaa että me emme ole enää näissä kisoissa mukana rahoittamassa näitä kriisimaita

onko perusteltua ja paikallaan varsinkin eläkelaitosten johtajista puheen ollen että eläkelaitoksen toimitusjohtaja istuu useissakin muiden yhtiöitten hallinnoissa

tartuntavaarasta myös pääministerille

arhinmäki me aiheutamme hiilivuodon

jos minä ajattelisin jotakin asiaa missä on keski suomen kanta ja jyväskylän kanta niin jos koko maakuntaa edustava keski suomi on jotain mieltä totta kai minä olen sillä kannalla enkä oman kotikaupunkini joka sattuu olemaan suurin kaupunki tahdon mukaisella kannalla

nehän siitä hyötyvät periaatteessa enemmän kuin suomi mutta ruotsi ja norjakin perivät kiinteistöverotyyppisillä järjestelyillä osan siitä voitosta pois minkä heidän vesi ja ydinvoimayhtiönsä saavat tällä hetkellä tämän järjestelyn päästökaupan tuottaman ansiottoman voiton ansiosta

silloin minä kysyn mitä sanovat ne tornion terästehtaan työntekijät tai rautaruukin työntekijät tai muut vastaavat jos me ajamme tällaisen tuotannon täältä pois vain sen takia että vastaava tuotanto tuotetaan maailmassa jossakin muualla jossa aiheutetaan paljon enemmän päästöjä meidän yhteiseen ilmakehäämme

arvoisa puhemies

ministeri grahn laasonen

tämän jälkeen ei tietysti voi muuta kuin kiittää

ehkä sen verran kuitenkin että totta kai tarvitaan kasvua ja tarvitaan niitä työpaikkoja mutta tarvitaan myöskin sekä sosiaalisektorin että työvoimapolitiikan että koulutuksen puolella niitä toimia joilla parannetaan työiässä olevien ihmisten nyt työmarkkinoilta pois olevien ihmisten valmiuksia jotta he paremmin soveltuisivat sitten niihin uusiin työpaikkoihin mitä yhteiskunnassa pystytään luomaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen keskustellut useamman tiedeyliopiston rehtorin kanssa ja kysellyt missä määrin te olette olleet valmiina siihen että te hankitte yksityistä rahaa koska sen valtion rahan saamisen ehtona on nimenomaan se yksityinen raha

ei meidän tarvitse lähteä mihinkään tästä eurosta kulkemaan eikä muidenkaan jos ne haluavat maksaa

niistä lupauksista ja lupauksista

olisi ollut toivottavaa että hallitus olisi nyt jo tuonut ainakin sen ensimmäisen sellaisen rahoitus tai toimenpidepaketin jossa linjataan niitä kompensoivia ja korvaavia toimenpiteitä joilla sitten näitä menetyksiä hoidettaisiin

minkälainen riippuvuus tai minkälainen vaikutus sen yhtiön jota hän johtaa kannalta tällä on jos se ulkopuolelta tuleva palkkio alkaa jo palkitsemisjärjestelmänkin puitteissa näyttelemään melkoista roolia

kun katsotaan näitä ratkaisuja mitkä nyt tässä syntyvät minkälainen kapasiteetti minkälainen tarjonta suomeen syntyy niin tarjonta jossa ovat ne tehot jotka meillä on pystyvät monien kuukausien aikaan tuottamaan enemmän sähköä kuin juuri niitten kuukausien aikana suomessa kulutetaan

tunnustaako hallitus sen että tämän asumisen ongelman voittamiseksi tarvitaan perinteisten asuntopoliittisten toimien lisäksi myös tasapainoisempaa alueellista kehitystä ja sitoutuuko hallitus siihen että sellaista jälkeä alkaa syntyä

osa sielläkin otetaan näillä metodeilla pois näiltä yrityksiltä

arvoisa puhemies

vaikka tämä kaatuisi ja vaikka ne tämän menettäisivät nämä pankit eivät tähän kaadu ja jos vaara olisikin niin silloin olisi saksan valtion ja ranskan valtion astuttava esiin ja hoidettava se pääomittaminen

kyllä tämä oli onneton selitys kerta kaikkiaan avuton selitys

kaiken lisäksi valiokunta on tehnyt tämän momentin perusteluihin oikean ja tarpeellisen korjauksen joka auttaa nyt tämän määrärahan käyttöä ehkä vähän laajempiin tarpeisiin kuin aikaisemmin oli ajateltu

te annoitte lupauksen paremmasta

mikä tässä muuttuu ed

no taatusti niitä menee nurin

puolustusvoimien palvelukeskus on asia joka vielä on päättämättä ja me keskisuomalaiset toivomme että tässä yhteydessä sitten valtioneuvosto huomioisi ne menetykset mitä meillä maakuntana on ja tuon sijoituspäätöksen tehdessään antaisi armon käydä oikeudesta ja tekisi ratkaisun keski suomen kannalta positiivisen ratkaisun

edelleenkin tämän uudistuksenkin mukaan se ympäristökeskuksen päällikkö tekee päällikköviranomaisena ne päätökset niin kuin on tähänkin saakka tehnyt

se että tekes rahoittaisi vain sellaisia yrityksiä joista se taatusti tietää että ne koskaan eivät mene nurin ei muuten ole mahdollista tai sitten tullaan rahoittaneeksi sellaisia varmoja tapauksia jotka tosiasiassa eivät tarvitsekaan juurikaan innovaatiorahoitusta

tämähän oli saldo neuvotteluja jatketaan maailmanlaajuisesta ilmastosopimuksesta ja sopimukseen pyritään

esimerkiksi alueellistamisen hallitus on pannut täysin jäihin

arvoisa puhemies

ja on totta että näiden muutamien kuukausien aikana monenkin kuukauden aikana meiltä tullaan viemään sähköä ulos mutta samalla käy niin että vaikka kahdelle lupa annetaan ja vaikka uusiutuvaa näin lisätään niin tämänkin jälkeen alkuvuodesta ja loppuvuodesta meillä on viikkoja joiden viikkojen aikaan ne tehot mitkä sähköntuotantoon meillä on eivät riitä sen sähkönkulutuksen täyttämiseen tyydyttämiseen mikä näillä näkymillä suomessa on

veitte toivon niiltä jotka toivoa olisivat tarvinneet

vielä kerran

vielä kolmantena asiana minäkin kajoan vaikka tämä lisätalousarvio ei ole varsinaisesti mikään tienpidon budjetti ei isot rahat kuitenkin niihin tarpeisiin infraan hoidetaan varsinaisissa budjeteissa niin nyt tämäkin asiayhteys antaa siihen vahvat perusteet siihen että on kyllä toivottavaa että hallitus ja sen haluan tässä yhteydessä sanoa vielä tarkentaa sitä kehyspäätöstään niin monelta kohtaa vino epäoikeudenmukainen ja maan eri osia ja niiden infratarpeita liikennetarpeita niin epäoikeudenmukaisesti kohteleva se esitys on

mutta se että teollisuusmaista suomi jonka metsien luonnollinen kasvu muodostaa ylivoimaisesti suuremman nielun siis päästöjen suojan kuin minkään muun metsien kasvu suhteellisesti on ainoa maa jonka metsät lasketaankin tämän jälkeen päästöjen aiheuttajaksi

mitä tulee vielä ed

se mitä ne vakuudet kattavat on hivenen toinen tarina

arvoisa pääministeri

vaikka kreikka onnistuisikin tekemään tämän rajun sisäisen devalvaation leikkaamaan eläkkeistä leikkaamaan palkoista leikkaamaan koulutuksesta ja leikkaamaan kaikesta niin sen jälkeen kuitenkin jos kreikka pyrkisi jatkamaan eurossa euro on aivan liian vahva valuutta

kaikki se mikä usassa tapahtui siitä aika nopeasti sitten sikäläisen järjestelmän kautta otettiin vaarin ja pyrittiin sillä tavalla estämään se ettei kohtuuttomuuksia synny

siinä idea oli että turpeen ja puun yhdistelmä on aina kilpailukykyinen kivihiileen verrattuna ja että puun ja turpeen välisessä kilpailutilanteessa puu on aina kilpailukykyisempi turpeeseen verrattuna

arvoisa puhemies

kerta kaikkiaan näivettymistalous on johtanut siihen että nämä ratkaisut nämä tulokset ovat tilastoista tällä hetkellä luettavissa

valiokunnan muuten hyvässä mietinnössä on yksi kohta josta olen kyllä eri mieltä siitä vähän mitä tänne valiokunnan mietintöön on kirjoitettu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ylipäänsä olen tällä hetkellä sitä mieltä että suomen maailmalla selviytymisen kannalta aivan ydinkysymyksiä nyt on se miten se poikkeuksellisen suuri osaamispotentiaali minkä suomalainen koulutusjärjestelmä ylimpään koulutusasteeseen saakka ja teoreettisen tutkimuksen järjestelmä tuottavat se osaamispotentiaali on suuri sittenkin suomessa ja suomella generoituu sellaisiksi innovaatioiksi jotka voidaan tuotteistaa kaupallistaa miten voidaan saada yritysalusta niille ja saada ne maailmalle tuottamaan verotuloja viime kädessä suomen valtiolle ja suomalaisille

arvoisa puhemies

elikkä sillä että ne heitetään pois nyt tämän menettelyn piiristä ei ole todella energiatehokkuuden energiankulutuksen kannalta käytännöllisesti katsoen mitään merkitystä eikä myöskään kasvihuonekaasupäästöjen osalta

arvoisa puhemies

kun täällä puhutaan näistä nieluista niin nielujen osalta valiokunta sanoo sitten että yksi visio on liittää nielut ja hiilivarastot sekä niiden purkaminen osaksi päästökauppajärjestelmää

sen pitää saada valuutta joka tekee maasta kilpailukykyisen

myönnän vielä kaksi vastauspuheenvuoroa tähän keskusteluvaiheeseen koska täällä on varsinaisia puheenvuoropyyntöjä täällä salissa olevilla henkilöillä usealla

tämä periaate taikka tämä totuus mielestäni sopii hyvin yhteen sen kaiken kanssa mitä eduskunta sanoi kun aikanaan strategiaa käsitellessään hyväksyi nuo linjaukset

miten vielä kertaalleen pääministeri te tämän selitätte koska ymmärrykseni mukaan te olette antanut valtakirjan ministeri niinistölle että hän voi suomen puolesta tällaisen sopimuksen tehdä

kyllä hallitus nukkuu sen totuuden edessä että suomen talous todellakin on vajonnut ja on vajoamassa vaaralliseen vaiheeseen

tässä on varmaan paikallaan tosiaankin edustaja zyskowicz siitäkin puhui myös arvioida onko joku tällainen yhteinen pelisääntö

voisin vaikkapa pyytää anteeksikin

no ei se tietystikään ole niin vaan myös ympäristöhallinnosta väkeä vähennetään tuottavuuden nimissä mutta ne synergiaedut mitä tämä järjestely saa aikaan antavat niitä lisäresursseja joiden ansiosta varmaan ympäristöasiatkin tulee hoidettua

skinnarin puheenvuoron johdosta kun ensin te vaaditte että olisi pitänyt taakse jääneen ajan kassavirran joka ei ole ollenkaan todelliseen tulevaan markkinaan perustuva hinta ettei selän taakse jääneen ajan perusteella sen hinnan määrittyä

minä ystävällisesti esitän sellaisen vahvan duubioinnin epäilyn tästä että nykyinen päästökauppajärjestelmä joka on kuitenkin kohtuullisen hyvin toimiva perustuu kuitenkin selvästi verifioitaviin selvästi mitattaviin suureisiin

meillä on lähes kahteen vuosikymmeneen ensimmäisen kerran kaksoisvaje julkisen talouden alijäämä ja myöskin kansantalouden alijäämä

kuitenkin oli ja on tavattoman tärkeää ja minä toivon että se nyt tuli selväksi että todellakaan rakennemuutospaikkakunnat jotka menettävät vaikka tuhat työpaikkaa eivät välittömästi menetä sitä yhteisöveropottiansa

myöskään se mitoitus millekä tuo lähivuosien liikenneinfran rahoitus perustuu ei tässä suhdannetilanteessa ole mielestäni oikea

vielä edustajat kymäläinen ja meri ja sitten siirrytään varsinaisiin pyydettyihin puheenvuoroihin

mitä tulee siihen infraan vielä niin kyllä sen seikan markkinointi että keskisuomalaisten tai savolaisten etu olisi nyt se että pannaan tänne liki miljardi euroa pienelle alueelle sen infran kohentamiseen nyt on kyllä sellaista viisautta että se vaatii niin korkeata oppimäärää että ainakaan tässä meidän ryhmässä ei sellaista ole

tai onko siinä valtio omistajana tai eläkelaitoksia koskevana lainsäätäjänä pelisääntöjä niitten toiminnalle rakentamassa

kyllä niin monta erilaista asumistapaa on että jos viiniä niin hyvä että jos vain se olisi perustana todistukselle niin kyllä se antaisi monta kertaa erittäin väärän informaation talon ostajalle ja siitä syystä tämmöistä korhoslaista aitoa korhoslaista edustaja korhosen linjaa jossa molemmilla on sijansa niin ymmärsin hänen kantansa kernaasti tuen

arvoisa puhemies

kun tulevaisuuden talouden ja aineellisen menestyksen perustaa rakennetaan kyllä siinä silloin liikenneyhteydet ovat tärkeässä roolissa

meillä ei tästä nielukysymyksestä ole yhteistä käsitystä ei näköjään maailmanlaajuisesti cancun osoitti sen eikä euroopan laajuisestikaan ja siitä syystä minä toivon että tämän ottamisessa mukaan päästökaupan perusteiksi suomi ei kuitenkaan etenisi

heinäluoma te sen kyllä tiedätte ette halua ymmärtää teillä on aatteellinen kuulo näköjään tässä mielessä aika vahva asiakuulon ohella samalla alueella olevia useita valtion viranomaistehtäviä vielä kertaalleen yhteen ja haetaan sitä kautta synergiaetuja

voiko valtiovalta siihen jotain yleisiä periaatteita lausua